oli hyvä kuulla ministerin puheenvuorossa että liikkumavaraa on tälle hallinnonalalle syntynyt ja että hallinnon ja rakenteiden uudistaminen on nyt lähdössä hyvin käyntiin

olisin halunnut kysyä tästä sakonmuuntoasiasta

viime vuonna tehdyn sakon muunnon poistamispäätöksenhän oli tarkoitus tuottaa säästöjä jo tälle vuodelle

onko niitä syntynyt ja missä määrin ja missä vaiheessa on tämä vaihtoehtoisen rangaistusmuodon valmistelu

oli hyvä kuulla ministeriltä että tuo lista karsittavista tehtävistä alkaa muodostua

rohkaisua ja kannustusta vain siinä että asiassa edetään ripeällä tahdilla ja mahdollisesti myös kokeilujen kautta jo mieluiten tällä hallituskaudella niin pitkälle kuin voidaan päästä

arvoisa puhemies

lähinnä tästä vaalitoiminnan kehittämisestä olisin ollut utelias kysymään ollaanko nyt näillä rahoilla myös kehittämässä edelleen sähköistä äänestysjärjestelmää ja miten se on etenemässä

asuminen ja asumisen haasteet on liitetty viime aikoina ja tässäkin keskustelussa yhä enemmän ilmasto ja energiakysymyksiin mutta meillä on suomessa aika isoja haasteita eri ikäryhmien osalta ja erityisesti vanhusten ja ikäihmisten asumishaasteet tulevat tässä lähivuosina kasvamaan yhä enemmän

toivon että tämä puoli on otettu huomioon näissä korjausavustusten kohdentamisissa ja olisin oikeastaan tämän varmistanutkin ministeriltä ja samassa myöskin esittänyt kiitokset nuorten hyväksi tehdyistä päätöksistä siitä että hallitus panostaa nyt nuorten asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä kohtuuhintaiseen vuokra asuntotoimintaan

kuluvana vuonna ryhmäkokorahan jakomalli muutettiin hankeperusteiseksi

taloudellinen tilanne on kääntymässä parempaan suuntaan mutta kuten hallitus on linjannut tulee meidän panostaa siihen että meillä on pohja ja perusta kunnossa

meidän pitää pitää huolta kasvun edellytyksistä mutta ennen kaikkea siitä että hyvinvointimme ja palvelumme tulevat turvatuiksi tulevaisuudessa

yhteiskunta ei pyöri ilman verotuloja ja siksi on erittäin tärkeää että nyt toteutetaan tämä ympäristöperusteinen vihreä verouudistus

tärkeää on myös se että meillä on nokka kohti tulevaisuutta ja olemme pienenä ja joustavana maana edesauttamassa innovatiivisuutta ja kehitystyötä joka tuottaa yhä energiatehokkaampia tapoja liikkua asua ja elää

upeaa on myös että opinto ohjaukseen panostetaan kaikilla koulutusasteilla ja että ensimmäistä kertaa opiskelupaikkaa hakevien asemaa pyritään parantamaan erillisvalinnoilla

talousarviopuheenvuorojen suosikkiteema on liikenne ja siihen keskusteluun haluan itsekin osallistua

tältä listalta puuttuu eräs etelä suomen ruuhkaisen liikenteen kannalta keskeinen olennainen väylä klaukkalan ohikulkutie ja toivon että suunnitelmaa voidaan vauhdissa tältä osin muuttaa jotta jostain käsittämättömästä syystä tästä hankelistalta pois jäänyt väylä saataisiin sille kuuluvalle paikalle

kolmantena liikennenäkökulmana haluan nostaa keskusteluun suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuen ja toivon todella että tätä tukea ei rajata koskemaan vain kaupunkiseutujen ydinalueita vaan että tuki kohdennetaan sinne missä siitä on suurin hyöty eli niille alueille joilta todella kaupunkeihin pendelöidään

siellähän sitä tukea tarvitaan ja nyt yksi keskeisimpiä syitä oman auton työmatkakäyttöön kehyskunnista on juuri se että sopivia vuoroja ei kulje tai joukkoliikenneyhteydet jopa kokonaan puuttuvat

helsinkilahti välillä liikennöivä z juna on ollut menestys mutta nyt liikenne ja viestintäministeriön suunnitelmat supistaa palvelutarjontaa ovat vastoin kaikkia yhteisesti sovittuja linjauksia johtamassa siihen että z junan vuorot vähenevät

kunnat ovat osaltaan investoineet paljon rata alueisiin liityntäpysäköintiin asuntoalueisiin ja muuhun infraan ja nyt valtion suunnalta ollaan vetämässä rahoitusta pois mikä on vastoin aiesopimusta joka on valtion ja kuntien kanssa yhdessä sovittu

edelleenkin ainakin uudellamaalla tiemäärärahojen niukkuus johtaa siihen että kunnat joutuvat paikkaamaan rahoitusta omasta pussistaan niistä rahoista joilla kuntien pitäisi huolehtia perustehtävistään

uudenmaan kasvukyvystä on pidettävä huolta ja huolta on pidettävä sen takia ettei käy niin kuin tässä kiinalaisessa sananlaskussa että hukkuu se aasi jolla pitäisi ratsastaa

opetusministeriön talousarviossa kuten olemme tänä iltana täällä kuulleet oli jo lähtökohtaisestikin moni asia erittäin hyvin ja kohdallaan

kunnat ovat osaltaan kovien taloudellisten paineiden alla ja siksi on tärkeää että nyt valtio mahdollistaa sen että jatkossa yhä useammalla lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan muun muassa kulttuurin ja liikunnan harrastuksiin

nuoret eivät saa pudota eivätkä kadota ja siksi lisäys työpajatoimintaan on erittäin hyvä ja oikea lisä ja vaikka työpajatoiminta ei lain mukaan ole kunnille velvollisuus niin toivon että tämä määrärahanlisäys mahdollistaa sen että yhä useampi pääsee työpajatoiminnan piiriin

arvoisa puhemies

oikeusministeriön hallinnonalalta on tänään jo käyty laajaa keskustelua ennen tätäkin tuokiota ja siinä on otettu esiin monia tärkeitä asioita kuten huoltajuusriitojen helpottuminen ja viimeksi täällä oikeudenkäyntien kustannukset

vaikka nyt tuntuu julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella että oikeusministeriön hallinnonalalla tärkein asia on tämä paljuselliongelma niin uskoisin että vähintään yhtä suuri ongelma liittyy tuomioistuinlaitoksen toimivuuteen ja tuomioistuinten prosessien sujuvuuteen prosessien kestoon ja nykyaikaisen tekniikan hyödyntämiseen tuomioistuinten työn helpottamisessa

on äärimmäisen tärkeää että sellainen yksinkertainen asia kuin tietojärjestelmät toimivat niin kuin niiden pitää

nykyisellä tekniikalla voidaan helpottaa tuomioistuinten prosesseja ja toimintaa vaikka kuinka paljon mutta edelleen lakivaliokunnassa kuulimme että prosesseissa on ongelmia

tuntuu että vaikka yhteiskunnassa monelta osin tietotekniikka on meidän vahvuutemme niin julkisella sektorilla se on edelleen musta aukko

toinen seikka joka tuli valiokunnan kuulemisissa vahvasti esiin on tuomioistuinten kasvanut tarve toiminnan analyyttiseen seurantaan ja arviointiin

tämän osalta sekä korkein oikeus että korkein hallinto oikeus ovat käynnistäneet hankkeita ja selvityksiä ajantasaisen tiedon saamiseksi

kuitenkin tähän työhön tarvittavia resursseja tulisi edelleen vahvistaa

tähän lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota sekä viime että tänä vuonna omissa lausunnoissaan mutta toiveita ei valiokuntakäsittelyssä ole huomioitu

sen sijaan oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle määrärahoja on kyllä lisätty ja onkin tärkeä tiedostaa minkälaisia eroja tutkimustoiminnalla ja toisaalta tutkimustoiminnalla on ja myöskin arvioida kriittisesti sitä mikä on yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukainen tapa tuottaa tietoa tuottaa arviointeja ja mikä on kenenkin rooli tutkimustyössä

on varmasti hyvä pohtia myös sitä mikä on oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle oikea paikka esimerkiksi suhteutettuna yliopistossa tehtävään tutkimukseen

ihmettelen kovasti sitä miten ministerin päätöksellä on voitu avata tällainen menomomentti jossa ei tunnu olevan minkäänlaista limiittiä

päätös prosessin käymisestä suomalaisen oikeusjärjestelmän puitteissa tehtiin käsittääkseni kuulematta eduskuntaa saati edes hallitustakaan laajamuotoisemmin yksin ministerin päätöksellä

on vaikea ymmärtää sitä että muiden maiden kuten esimerkiksi ruotsin päätös vastaavassa tilanteessa on ollut oikeusprosessin tukeminen ruandassa mutta suomessa asia on katsottu toisin

koska kyseessä on niin merkittävä oikeusministeriön hallinnonalaan vaikuttava taloudellinen kysymys on mielestäni tehtävä tämän prosessin päätyttyä erittäin tarkka arvio siitä onko tämä tapa ollut paras ratkaisee onko tämä ratkaisu ollut paras vaihtoehto tämän prosessin osalta ja miten jatkossa tämän tyyppisten päätösten osalta on syytä toimia

voiko ministeri yksin tehdä päätöksen tällaisesta asiasta jonka kustannusvaikutukset ovat näin suuria ja jopa ennalta arvaamattomia